ongelmien edetessä liian pitkälle ei enää pienin keinoin selvitä ja toimenpiteiden vaikuttavuuskin saattaa kärsiä

onkin valitettavaa että raskaat toimet joiden pitäisi olla viimesijaisia ovat itse asiassa monesti niitä ainoita toimia joita lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi tehdään

pieniä taloudellisia rippusia lukuun ottamatta nytkään hallitus ei panosta lasten ja perheiden palveluihin vaan ottaa painopisteekseen veronalennuksen lainarahalla

arvoisa puhemies

kysynkin

koska hallitus herää perheiden ongelmille ja alkaa panostaa riittävästi palveluiden turvaamiseen jotta lastenkin mielenterveysongelmia voitaisiin ennalta ehkäistä varhaisessa vaiheessa

nämä eu vaalit menivät tältä osin hyvin ja paria huomautuksen jälkeen tapahtunutta korjausta lukuun ottamatta ongelmia ei käytännössä esiintynytkään

niin kuin puheenjohtaja ahde totesi jatkossa pitää huolehtia että tarkastusvirastolle osoitetaan riittävät resurssit vaalivalvonnan ja vaalirahoituksen tehtävän hoitoon koska seuraavissa vaaleissa tämä tulee olemaan huomattavasti isompi tehtävä ja tämä on myös sitten sen mukaisesti resursoitava

tämä hallituksen esitys on ihan hyvä ja tähän asiantuntevaan keskusteluun haluan tuoda vielä sen näkökulman että kun tässä nyt mahdollistetaan näitten näytteiden käsittely myös yksityisille laboratorioille meillähän tämän tasoisia laboratorioita ei ymmärtääkseni maassa ole niin osaltaan nyt tämmöinen kyllä antaa mahdollisuuksia tämänkin tasoisen yritystoiminnan ja palvelutoiminnan kehittämiseen suomessa

keskustelu on päättynyt työ yltä yksityiskohtaiseen käsittelyyn ja hyväksyi lakiehdotuksen sisällön jokin siltäkin osin tämä esitys on hyvä

pulliainen totesi tämän hallituksen esityksen osalta ei ole kovin paljon tekemistä itämeren ravinnepäästöjen kanssa mutta aihe on sinällään tärkeä

tiusanen mainitsi tutkimuksen että tässä vuosikymmenten aikana nimenomaan on ongelmana ollut että meillä ei ole ollut tutkittua tietoa ravinteista käytettävissä ja meidän olisi pitänyt aikaisemmin osata näitä asioita nostaa tutkimuksessa esille hyvä kun tänä päivänä

mutta jos verrataan suomen maataloutta itämeren ja ylipäätään eri maiden maatalouteen niin meillä näissä asioissa kuljetaan kyllä ihan kärjessä

leppäkin totesi ravinteiden käyttöä on oleellisesti vähennetty mutta vuosikymmenten aikana on itämereen valunut valtavasti ravinteita ja kestää pitkään ennen kuin tilanne saadaan siltä osin tasapainoon

tärkeä tehtävä ja uskon että maatalous tekee osaltaan kyllä tässä asiassa parhaansa mutta on turha syyllistää suomen maataloutta joka tässä asiassa kuitenkin kulkee kansainvälisessä kärjessä

mietinnössä korostuvat nimenomaan aktiiviviljelijöiden ja myös vuokranantajien edut ja se että myös mahdollisesti vuokraviljelijälle kuuluvat lisäosat voidaan varmistaa mutta myös vuokranantajan taikka hänen perillistensä mahdollisuudet jatkaa viljelyä tilalla

tässä suhteessa valiokunta on tehnyt hyvää työtä

erittäin tärkeää on että kansallisen varannon riittävyys ja toimivuus voidaan varmistaa ja sitähän lausumassa edellytetäänkin että hallitus antaa selvityksiä valiokunnalle

kyllä minä epäilen että ed

arvoisa puhemies

kun sotien jälkeen meillä oli suuri tarve lisätä maataloustuotantoa silloin oli yksi tuotannon suuri este se että peltojen ravinnetaso nimenomaan fosforin osalta oli alhainen ja silloin lähdettiin nostamaan oleellisesti fosforitasoja tietämättä sen ympäristövaikutuksista

meidän silloinen tutkimuksemme ei ollut ajan tasalla

on tapahtunut suuri kehitys

mutta silloin sotien jälkeen parinkymmenen vuoden ajan kylvettiin fosforia peltoon tarpeettoman paljon ja nyt tämä tilanne on sitten se että ne ravinteet on sinne peltoon pistetty ja ne ovat lähteneet kulkeutumaan

arvoisa puhemies

täällä jo tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja matti ahde niin kuin täällä jo todettiin aiemminkin kävi hyvin seikkaperäisesti läpi tarkastusvaliokunnan mietinnön ja pääkohdat jotka siinä nostettiin esiin

mutta ehkä kun ed

pulliainen tuossa nyt niin voimakkaasti nosti harmaan talouden esiin ja se on tässä salissa useita kertoja tullut aiemminkin esiin uskon että nyt tähän harmaaseen talouteen ollaan todella puuttumassa

tarkastusvaliokunta tosiaan käynnistää tutkimusohjelman tästä aiheesta

varmaan siltä pohjalta saadaan sitten kyllä lisää perusteellista tietoa ja löydetään ehkä sitten keinot miten siihen voidaan puuttua

rohkaisevaa tosiaan oli että europarlamentaarikkona jatkava meppi anneli jäätteenmäki myös nosti tämän asian voimakkaasti esiin elikkä tähän ollaan nyt kansainvälisesti varmaan puuttumassa

tarkastusvaliokunta tosiaan näissä kuudessa lausumassaan nosti ensimmäisenä esiin tilinpäätöskertomuksen ajankohdan elikkä esittää että eduskunta edellyttää hallituksen antavan tilinpäätöskertomuksen huhtikuun loppuun mennessä

tässähän on tärkeänä tekijänä se että eduskunta ehtisi sitten käsitellä edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteellisesti ja ohjata seuraavan vuoden talousarvion valmistelua

se että tämänhetkiseen käytäntöön nähden voitaisiin vielä tilinpäätöskertomuksen antamista aikaistaa helpottaisi tarkastusvaliokunnan tehtävää paneutua tähän asiaan ja valmistella asia eduskunnalle mahdollisimman suurella huolellisuudella

tarkastusvaliokunta puuttui tosiaan myös tasetietoihin kun valtiontalouden tarkastusvirastokin oli huomioinut talousarvion ulkopuolisten rahastojen tietojen puuttumisen tilinpäätöskertomuksen yhteydestä

elikkä eduskunnalle on tarpeen antaa tarkat tiedot valtion taloudellisesta asemasta

näin se vaikuttaa myös eduskunnan mahdollisuuksiin arvioida valtion taloudellista tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia elikkä ihan tärkeä asia

lauslahtihan tämän asian täällä on jo aiemminkin nostanut esiin elikkä näitten tasetietojen merkityksen

kun asiantuntijakuulemisissa nousi esiin että ei ole ollenkaan varmaa pystytäänkö tässä aikataulussa pysymään tarkastusvaliokunta nosti myös tämän asian esiin jotta näin merkittävä asia todella hoidettaisiin siinä aikataulussa mistä on sovittu

no säädetty nimenomaan

tämä nousi siinäkin mielessä esiin että kun asiantuntijakuulemisissa kuultiin valtiovarainministeriötä ja tilastokeskusta niin ne arviot valtion henkilöstön työtyytyväisyydestä olivat toisistaan aika lailla poikkeavatkin

tilastokeskuksen arvioiden mukaan valtion henkilöstön työtyytyväisyys on laskenut ja on nyt alle kuntienkin henkilöstön työtyytyväisyystason

tämä näkyy henkilöstön tuottavuudessa ja työssäjaksamisessa ja on sitä kautta merkittävä asia

kun tähän asti tuottavuusohjelmaa on lähinnä raportoitu henkilökunnan työvuosien kehityksen mukaan niin on tärkeätä nostaa myös ylipäätään vaikuttavuus tuottavuusohjelman tarkastelussa enemmän esiin

arvoisa puhemies

erityisteemojen osalta on myös todettu että vaikuttavuuden osoittaminen ja mittaaminen ja niiden tietojen hyödynnettävyys eivät ole sillä tasolla kuin pitäisi olla

saatavuutta rajoittamalla tuskin voidaan edetä mutta valistusta ja alkoholin käyttöön liittyvää neuvontaa pitää voida lisätä ja alko osaltaan on tälle tielle lähtenyt

mutta tarvitaan kyllä lisää keinoja

täällä ed

kyllä tämä minusta on eräs selvitettävä asia

sitten minusta eun pitäisi myös tähän kysymykseen pystyä puuttumaan vaikka täällä on arvioitu että eu ei voi matkustajatuontiin ja verotuksen harmonisointiin puuttua mutta minusta joitain keinoja pitäisi löytyä ja täältä kuitenkin olisi mahdollisuuksia löytää joitain keinoja millä voitaisiin tähän kulutuksen kasvuun puuttua

arvoisa puhemies

täällä ed

karjula totesi raittiuskasvatuksesta että kunnissa on tästä työstä luovuttu ja suunnattu työ enemmänkin ennalta ehkäisevään päihdetyöhön

pelkona on että jos me korotamme veroa niin sitten se näkyy matkustajatuonnissa ja niin kuin täällä on arvioitu myös kotipolton lisääntymisenä ja salakuljetuksena

tässä yhteydessä näkyy että kun alkossa alkoholin myynti on mieluummin supistunut niin erityisesti päivittäistavarakaupassa mietojen alkoholijuomien myynnin osuus on kasvanut

siinä mielessä nostaisin kyllä esiin jo alkoholipoliittisessa keskustelussa olleen keskioluen laimentamisasiankin että ainakin se olisi tutkimisen arvoinen asia

ainakin minun silmääni on pistänyt se että särkyneitä olutpullon palasia on lisääntyvästi kaduilla ja myös näitä pahvisia olutpakkausten kuoria

minusta oma vaikutuksensa voisi olla kyllä sillä kun tähänkin puututtaisiin että ei sallittaisi tämmöistä roskaamista joka tavallaan sitten ehkä vaikuttaa nuoriinkin sillä tavalla että yhteiskunta hyväksyy alkoholin vapaamman käytön myös näin roskaamisenkin muodossa

minusta meidän on tavalla taikka toisella saatava suomessa alkoholin kokonaiskulutusta pienennettyä ja valistusta lisättyä sillä tavalla että riskijuominen ja siitä aiheutuvat ongelmat saataisiin käännettyä laskuun

valiokunnassa käytiin myös erittäin laaja ja hyvä asiantuntijakuuleminen ja sieltä tuli erittäin paljon hyviä vinkkejä

arvoisa puhemies

valtiontalouden tarkastusviraston kertomus on laaja kertomus jossa on puututtu todella moniin merkittäviin valtion rahankäytön vaikuttavuuteen liittyviin asioihin

arvoisa puhemies

kyllä siellä tosiaan poronhoito ja karjanpitokin määrätyillä alueilla on tullut lähes mahdottomaksi

näistä tarkastusvaliokunta nosti tarkemmin esiin viisi teemaa elikkä valtion kassanhallinnan julkisen tietohallinnon tietoyhteiskuntahankkeet hoitotakuun ja maatalouden ympäristötuen

toki olosuhteet ovat olleet sellaisia että venäjän metsäpalot ja marjatilanne metsissä ovat vaikuttaneet varmaan viime syksyn ja tämän talven osalta tilanteeseen mutta keinoja tarkempaan petokannan säätelyyn nimenomaan alueilla joihin petokannat keskittyvät pitäisi varmaan olla

näistä esimerkiksi valtion kassanhallinnan osalta todettiin kassan koon suuruus ja vuodenvaihteen lyhytaikaisen lainanoton vaikutukset ja kustannukset ovat tarkemmin tuolla mietinnössä käsiteltynä

petoja varmaan pitää olla ja suomi siltä osin hoitaa hommansa mutta hyvin pienelle alueelle ja määrättyjen ihmisten riesaksi tämä homma näyttää keskittyvän

sitten iso taloudellinen kysymys on tämä julkishallinnon tietoyhteiskuntahankekysymys jossa nousi esiin päällekkäinen toiminta ja ammattitaitoisen henkilöstön puute ja osaamisen ulkoistamisen vaikutus tähän kustannuskehitykseen

kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että hyvä laki ja tältä osin työtä riistakannan ja riistanhoidon edistämiseksi pitää edelleen jatkaa

vaarana on että tietotekniikan soveltaminen julkisissa palveluissa ajautuu sivuraiteille ja tuottavuushyödyt jäävät saamatta

olemme jääneet kansainvälisessä tietoyhteiskuntavertailussa jälkeen muista pohjoismaista sekä virosta ja pudonneet samaan kastiin mongolian kanssa

tietoyhteiskunnan vauhdittamiseksi tarvitaan lainsäädännön nykyistä tehokkaampaa käyttöä sekä kuntien ja valtionhallinnon yhteisiä standardeja ja avoimia rajapintoja joilla varmistetaan tietojärjestelmien yhteentoimivuus

tällä kohtaa on kyllä valtava tehostamisen mahdollisuus kun saadaan nämä tietojärjestelmät ja ohjelmat toimimaan yhteen ja vältetään turhaa päällekkäistä työtä

vapauttamalla aikaa ja ihmistyötä tarpeettomasta tietojärjestelmien kanssa toimimisesta voidaan esimerkiksi terveydenhuollossa lisätä itse potilastyöhön suunnattavia voimavaroja niin kuin täällä ed

maatalouden ympäristötukiasia täällä on puhuttanut paljon ja siitä vielä jokunen sana vaikka tuossa debatissa sen historiasta vähän toinkin esiin

tämä nousi valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksessa hyvin laajasti esiin ja sitä myös sitten valiokunnassa laajasti kuultiin

palvelujen sujuvuuden edellytyksenä ovat yhteentoimivat tietojärjestelmät ja tehokkaat palveluprosessit tai muutoin terveydenhuollon henkilöstöä ja asiakkaita kuormitetaan vain lisää potilastietojen jatkuvalla etsimisellä ja niiden uudelleenkirjaamisella järjestelmästä toiseen

asian eteen on tehty yhteiskunnassa paljon ja on paraikaa tekeillä

ministeri anttilan asettama työryhmä jota valtiosihteeri sailas veti sai työnsä valmiiksi juuri hiljattain ja siihenkin ehdittiin tutustua

eduskunta on aiemmissa kannanotoissaan edellyttänyt että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla taataan julkishallinnon ja ensimmäiseksi terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuus yhteiset sovelluspalvelut ja avoimet rajapinnat tietojärjestelmien väliseen saumattomaan tietojen vaihtoon

mutta ylipäätään maatalouden ympäristötuen kautta saatava ravinnepäästöjen vähentäminen on iso ja monimutkainen kysymys

pulliainen kyllä valiokunnallekin hyvin kertoi kun sen historian muisti

elikkä siellä on taustalla se että suomen saama cap tuki on vain noin puolet siitä mitä tärkeimmät eu maatalousmaat saivat

valiokunta on huolestunut myös siitä että valtion ja kuntien tietojärjestelmiä kehitetään hajallaan ja hallinnon eri sektorien sisällä ilman yhteistä arkkitehtuuria

meidän viljelijöiden tuen kohdalla ympäristötuen merkitys oli suuri ja niin kuin täällä on todettu ympäristötuki lähtökohtaisesti oli myös maatalouden tulotukea eikä sen tehtävä ollut suinkaan pelkästään maatalouden ravinnepäästöjen vähentäminen vaan siinä oli paljon muita tärkeitä elementtejä ympäristönhoidon maaseutumaisemaan vaikuttamisen ja viljelijöitten käytännön suhteen ja ylipäätään ympäristön vaikutusten huomioimisessa kaikissa maatalouden työvaiheissa

julkisen sektorin it ohjaus ei ole toiminut

keskeistä osaamista on ulkoistettu konsulteille ja hankkeita on toteutettu ilman asianmukaista kilpailutusta niin kuin valiokunnan mietinnöstä käy ilmi

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee lainsäädännön jonka mukaisesti julkisen sektorin tietojärjestelmien yhteentoimivuus ja yhteensopivuus voidaan toteuttaa lainsäädäntöön perustuen viranomais tehtävänä

maatalouden ravinnepäästöjen osalta kehitys ei ole ollut toivottava mutta kun tuossa äsken kerroin tästä historiasta joka näkyy valtiontalouden tarkastusviraston selvityksessäkin niin meillä sotien jälkeinen ravinteiden käyttö kasvoi oleellisesti ja kun ei ymmärretty muun muassa fosforilannoitteiden sitoutumista maahan kuviteltiin että fosforiravinne sitoutuu mutta käytännössähän näin ei ole tapahtunut

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää ne toimenpiteet joita sosiaali ja ter veysalan lupa ja valvontavirastoa koskevan tarkastuksen johdosta on tehty

arvoisa puhemies

kun katsotaan eteenpäin niin meillä on edelleen paljon opittavaa ja tutkittavaa jotta voidaan ravinteet käyttää tehokkaammin niin kasvinviljelyssä kuin kotieläintaloudessa

kansantalouden ja kestävyysvajeen hoidon kannalta on nuorten työllistymismahdollisuuksien nopea ja voimakas lisääminen tärkeää sekä yksityisellä että julkisella sektorilla

tältä osin toimenpiteitä pitää tehostaa

siinä suhteessa viimeaikainen vuosien ja vuosikymmentenkin politiikka että osaamisesta maatalouden kohdalla on vähennetty määrärahoja on minusta väärä suunta koska näitä ongelmia nousee sitten jälkikäteen esiin ja niitten korjaaminen jälkikäteen on vaikeaa

tämä edesauttaa talouden kasvun alkaessa nuorten työllistymistä ja luo edellytyksiä työllisyysasteen pysyvämmälle nostamiselle

edellisen laman kaltaiset pitkällä aikavälillä vaikuttaneet kansantalouden menetykset massatyöttömyys laaja sekä pitkäaikainen rakenteellinen työttömyys sekä osan työvoimasta pysyvä syrjäytyminen työmarkkinoiden ulkopuolelle tulee ehdottomasti välttää

me voimme tehdä toimenpiteitä joilla voidaan vaikuttaa tulevaan kehitykseen mutta vesistöihin liuenneen fosforin poissaanti ei ole kovin helppo eikä nopea toimenpide

on monenkin työryhmän ja myös valtiontalouden tarkastusviraston toimesta esitetty että ympäristötukea pitää suunnata uudelleen ja nimenomaan kohdistaa se tuonne vesistöjen varsilla oleville rinnepelloille

mielenterveyden häiriöiden kustannukset yhteiskunnalle ovat suuret

ongelmat julkisten mielenterveyspalvelujen järjestämisessä johtuvat valiokunnan mielestä osin henkilövoimavarojen epätarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta ja riittämättömyydestä

tämä on varmasti ihan oikea toimenpide mutta pitää tässä yhteydessä muistaa että sillä on vielä maatilojen kannattavuuteen vaikuttava merkitys ja ympäristötuen puitteissa tehdään monia muita ympäristölle arvokkaita asioita

ennalta ehkäisevä työ on kansantaloudellisestikin merkittävää sillä sen avulla voidaan mahdollistaa parempi työelämään osallistuminen ja alentaa pitkästä työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia

mutta asia on erittäin tärkeä meille kaikille ja paljon hyvää tietoa on tähän liittyen saatu uutta teknologiaa ollaan kehittämässä ja myönteistä kehitystä on tullut nimenomaan maatalouden ravinteitten käytön osalta

arvoisa puhemies

tuottavuusohjelmasta valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa muun muassa että olisi enemmän kiinnitettävä huomiota kokonaistuottavuuteen nyt pääpaino on ollut henkilöstötyövuosien vähentämisessä

jatkossa kunhan nämä ravinteet osataan käyttää niin että kasvit ja kotieläimet pystyvät ne hyödyntämään voidaan näitä päästöjä vähentää ja tähän suuntaan meidän pitää maataloutta pystyä kehittämään elikkä asetan osaamiselle kyllä erittäin suuren merkityksen tässä työssä

valtion tuottavuusohjelmassa oli alun perin kyse työvoimaennusteisiin perustuvasta valtion henkilöstön vähentämisen tarpeesta jotta koulutettu työvoima riittäisi myös yksityiselle sektorille kun työikäisen väestön määrä vähenee

ei pelkästään niin että lähdettäisiin ympäristötukea suuntaamaan toisin siinä on kohdistamisen paikka mutta tarvitaan myös sitten lisää resursseja näihin toimenpiteisiin

tuottavuusohjelma on tästä näkökulmasta katsoen välttämätön mutta sitä on toteutettu niin että ei ole välttämättä ensisijaisesti pyritty toteuttamaan ja tuottamaan palveluita järkevästi hyödyntäen tietotekniikkaa ja järkevämpiä palveluprosesseja vaan nyt käytännössä tehtäviä on ulkoistettu ja useissa tapauksissa todellinen tuottavuus on heikentynyt

ukkolan toimesta on täällä kyseenalaistettu ennenkin mutta ainakin minulle on syntynyt se mielikuva että nimenomaan tarkastusvaliokunnan työn kautta saadaan nämä valtiontalouden tarkastusviraston tärkeät havainnot täällä tarkempaan käsittelyyn kun valiokunnassa niihin asioihin voidaan syventyä

minä uskon että tässä kyllä vuosien mittaan nimenomaan tämän valiokuntatyön kautta tarkastusvaliokunnan työ pystytään paremmin tässä yhteiskunnassa hyödyntämään

kuntien yhteistyön on jatkossakin oltava hyvä vaihtoehto kuntaliitoksille ja varsinkin pakkoliitoksille joita joidenkin muun muassa omallakin alueellani kokoomuslaisten luottamushenkilöiden taholta näkyy markkinoitavan niin että jatkossa pakkoliitokset tulevat ainoaksi vaihtoehdoksi

tämä hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioesityksen täydentämisestä on ihan paikallaan ja eihän siihen ole kritiikkiä ollutkaan vaan on todella tärkeää että työttömyyskassoille osoitetaan lisää rahaa